myös sosiaali ja terveysvaliokunta toteaa tässä mietinnössä että kokeilun avulla on mahdollista saada kokemuksia ensisijaisen ja viimesijaisen sosiaaliturvan yhteen nivomisesta ja yhtenäisen turvan toimivuudesta sekä sen kannustavuudesta työn vastaanottamiseen

edustaja mäkisalo ropponen otti ihan tärkeän asian esille tämän tehostetun palveluasumisen yksikön ja sen kodinomaisuuden että asiat ovat verrattavissa siellä kodinomaisiin oloihin

olisi hyvä tässäkin yhteydessä muistaa että kotihoidon tukea pystyy saamaan myös tämänmuotoiseen tavallaan laitosasumiseen ja kotihoidon tuen käyttö ja tietoisuus sen käytöstä on liian vähäistä

sillä pystyttäisiin esimerkiksi tässä tilanteessa paikallisesti auttamaan näitä ihmisiä joilla tämä eläkkeensaajan asumistuen leikkautuminen tapahtuu

nyt on vain nimi ja maksuosoite muutettu mutta aivan samat seinät ja hoitajat siellä on

kelalla on kokemusta hoitaa tällaisia etuuksia ja etuuksien maksatuksia ja kelassa on kaiken kaikkiaan viime vuosina tehty isoa sisäistä uudistusta

mutta kaiken kaikkiaan meidän sosiaaliturva kaipaa remonttia ja siitä me varmasti olemme tässä salissa kaikki yhtä mieltä

eikä vähiten sitä mieltä ole ollut aikoinaan sata komitea joka on linjannut monella tapaa sitä että meidän tulisi lähteä viemään sosiaaliturvaa uudelle vuosisadalle

mutta valitettavasti me emme ole semmoista yksimielisyyttä tässä yhteiskunnassamme saaneet jotta nuo uudistukset olisivat lähteneet toteutumaan mutta jospa tällä hallituskaudella jotenkin päästäisiin eteenpäin

kaiken kaikkiaan en usko että toimeentulokokeilu sinänsä antaa meille yksiselitteistä vastausta siihen mitenkä suomalainen sosiaaliturva lähtee selkiytymään ja tästä eteenpäin mutta hyvä tuo kokeilu on kuitenkin tehdä

siitä olen iloinen että tämä hallitus kaiken kaikkiaan on rohkea uusille kokeiluille

vain kokeilujen kautta näemme myös tämänkin asian kohdalla soveltuuko se miltä osin ja voisiko siinä olla meille vastausta

tässä vielä kun on jatkettu tätä keskustelua siitä että pelätään meneekö tämä kauppojen katteisiin ja ovatko kaupat jo nostaneet hintoja kompensoidakseen sitten tätä ruuan arvonlisäveron alentamista ensi syksynä totean uudemman kerran että verrattaessa euroopan kauppaan ja elintarvikkeitten hinnannousuun suomalainen nousutahti on ollut hieman maltillisempaa kuin viime vuosina keskimäärin euroopassa

yleiskeskustelu päättyi

elikkä tämä kumoaisi ne väitteet että suomalaiset kauppiaat olisivat nyt erityisesti halunneet nostaa etukäteen hintojaan

kuitenkin haluaisin todeta siitä kun tässä on kritisoitu sitä ettei tällä hallituksen esityksellä pystytä vaikuttamaan siihen tärkeimpään asiaan elikkä nuorten ja alaikäisten tupakointiin

toivotaan että tämä peli jatkuu näillä tiimoin loppuun saakka

mielestäni me sosiaali ja terveysvaliokunnassa teimme nyt sen mitä me sosiaali ja terveysvaliokuntana pystyimme elikkä nostimme lausumaehdotukseksi sen että tupakan alaikäiselle myyminen ja sen rikosoikeudelliset toimenpiteet tulisi tarkastella pian ja saada siten tupakan alaikäiselle myyminen rikkomuksesta rikokseksi

tässäkin olisi voitu jo lähtökohtaisesti tehdä yhteistyötä myös oikeusministeriön ja sosiaali ja terveysministeriön kanssa siten että hallituksen esitys olisi ollut kattavampi ja tällaista jatkosorvausta ei nyt tarvittaisi eikä tarvitsisi puhua siitä että resurssipulaa on vaan tämä olisi jo hoidettu etukäteen

lauslahti toi esille

toinen konkreettinen asia millä me vaikutamme nuorten tupakointiin ja tupakoimattomuuteen on se että myös tähän tupakan hallussapitoon pitää aikuisen pystyä puuttumaan

arvoisa rouva puhemies

jos vaihteeksi puhuttaisiin vähän enemmän tästä hallituksen esityksestä tartuntatautilaiksi joka on tulossa eduskunnan käsittelyyn

kunta vastaisi edelleen oman alueensa tartuntatautien torjunnasta ja muun muassa terveystarkastuksen järjestämisestä samoin kuin nyt voimassa olevassa laissa

sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtävänä olisi tukea kuntaa asiantuntemuksellaan tautien diagnostiikassa torjunnassa ja epidemioiden selvittämisessä

tartuntatautien torjuntaa vaikeuttavat ja terveydenhuollon kustannuksia lisäävät hoitoon liittyvät infektiot ja lääkkeille erittäin vastustuskykyiset mikrobit

arvoisa herra puhemies

tästä voisimme iloita syntyvien säästöjen muodossa

tiedättekö te mitenkä se tapahtuu

suurimmalla osalla tiloista suomessa eläinlääkäri tulee paikalle antaa kivunlievityksen nukuttaa sen vasikan ja sen jälkeen tämä nupoutus tapahtuu ja usein samalla laitetaan myös ne korvamerkit sille vasikalle

on erittäin hyvä että nupoutus tapahtuu koska jos eläimelle jätetään sarvet ja me kaikki toivomme että eläimet saavat mahdollisimman paljon vapaana olla niin aikuisen naudan sarvet ovat melkoinen ase ja kiimassa olevan eläimen sarvet ovat melkoinen uhka sekä ihmiselle että toisille eläimille

valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa oikeus rokotuksiin myös terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköille sekä työterveyshuollolle

joskus tuntuu että tämä vihreitten eläinten suojelu siitä tiedetään kaikista eniten täällä kehä kolmosen tällä puolella

jos henkilö joutuisi olemaan poissa töistä esimerkiksi karanteenin tai eristyksen vuoksi ansionmenetystä korvattaisiin vastedes vain yhdellä etuudella tartuntatautipäivärahalla

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

äitiys ja vanhempainpäivärahojen kanssa lapsilisät muodostavat suurimman osan perheelle suunnatuista etuuksista

nämä asiat ovat varmasti ihan relevantteja mutta tämmöisten turhien ja ylikorostuneitten uhkakuvien maalailu ei minun mielestäni kokonaistilannetta suomessa paranna

lapsilisän korottaminen perheen kolmannesta lapsesta alkaen on yksi niistä toimista jotka toteuttavat pääministeri matti vanhasen toista hallitusohjelmaa jossa on sitouduttu vähentämään lasten nuorten ja perheiden pahoinvointia ja syrjäytymistä

ben zyskowicz toi puheenvuorossaan kuten jossakin yhteisessä täysistunnossa myös syysistuntokaudella esiin tämän maksuttoman terveydenhuollon houkuttavuustekijän suhteessa pietariin tai yleensäkin ainakin silloin puhuitte venäjän monista sairaista ihmisistä nyt toitte esille pietarin kymmenettuhannet hiv potilaat

tällä esityksellä osaltaan vähennetään lapsiperheiden köyhyyttä ja puututaan eriarvoistumiskehitykseen parantamalla lapsiperheiden taloudellista asemaa

lisäksi esitys lisää osaltaan lapsiperheille kohdennettuja tulonsiirtoja ja korjaa lapsilisien ostovoiman jälkeenjääneisyyttä

edellisen lisäksi ensi vuoden alusta pienimmät äitiys isyys ja vanhempainrahojen sekä sairauspäivärahojen vähimmäistasot nousevat työmarkkinatuen tasolle

tässä keskustalainen linja saa jatkoa kun hallitus jatkaa jo edellisen hallituksen aikana aloitettua ensiarvoisen tärkeää työtä muun muassa perhepolitiikan saralla

ja haluan tässäkin yhteydessä korostaa sitä että ennaltaehkäisty sairaus on halvin sairaus ja mitä varhemmin puututaan myös paperittomien terveysongelmiin sitä halvempaa se suomalaisille on suomen kansantaloudelle kansanterveydelle yleiselle turvallisuudelle väestölle

lasta ja lasten kasvattamista ei tietenkään voida eikä saa ajatella numeroina mutta tämä antaa kuitenkin jotain osviittaa tämän hetken tilanteesta

arvoisa puhemies

lapsiperheiden toimeentulon kehitys on jakaantunut

yhtäältä suurituloisuus on viime vuosina hieman lisääntynyt mutta samanaikaisesti suhteellinen pienituloisuus on yleistynyt lapsiperheissä

on edullista puuttua terveysongelmiin aina mahdollisimman varhaisessa vaiheessa koska joka tapauksessa jos se kiireellinen hoito on edessä se on kalliimpaa olipa kyse kantasuomalaisesta maahanmuuttajasta tai täällä laittomasti oleskelevasta

pienituloisuus asumisen ahtaus ja koulutuksen niukkuus sävyttävät eniten pienimpien lasten elämää kun lasten kasvaessa perheiden elintaso nousee